ostaja mäntylä

kuulin tänään yllätyksekseni että hallitus ei aio antaa lisäbudjettia perinteiseen tapaan toukokuussa vedoten siihen mitä on alkuvuodesta päätetty

orpana martin eteläpää verestyksen viidestoista sija kuin myös nostoehdokkaat lintu pannaan pöydälle kolmas joulukuuta pidettävään täysistunto

tämähän on hallituksen ja eduskunnan kokoontumispaikka jossa asioista aidosti keskustellaan ja jossa ministerit kertovat omat käsityksensä kansanedustajien esille ottamista asioista

kun puhutaan alueiden euroopasta niin tässä eurooppalaisessa mittakaavassa suomi on yksi alue ja maakuntien suuri lukumäärä nykyisellään alkaa olla järkevän yhteistoiminnan este

arvoisa

zyskowiczille totean että meistä olisi aika reilua että kannustamme sekä yrityksiä että kotitalouksia ympäristöystävälliseen ja järkevään toimintaan mutta emme siirrä yrityksille kuuluvia maksuja tavallisten kotitalouksien kannettavaksi

tämähän ei voi olla hallituksen yksinoikeus että vaaleja ajoitellaan hallituksen piirissä vaan kyllä siinä päätöksenteossa pitää olla koko eduskunta mukana niin kuin täällä on toivottu

lintuja jo kuusitoista ei

kun puhumme kilpailukyvystä pitää pikemminkin puhua kustannustasosta eikä

äänestyksen annettu sai seitsemän kuusi ja viisi ei yhdeksän tyyliä pois

nyt eläkeläiset kysyvät tietenkin sen perään sitoutuuko hallitus siihen että eläkkeestä maksetaan se sama vero mikä maksetaan samasta palkasta että onko yhtäläinen verokohtelu

se vaatii ilmeisesti myös lainsäädäntömuutoksia jotta meillä voisi olla vaikkapa yhteistä sukellusveneentorjuntakykyä

toisen käsittelyn estellä päivystyksen kolmastoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskituloisesta päättyy seitsemästoista joulukuuta pidetyssä

yllätystä kallen ehdotus yhdeksäntoista ei pyydä vasta

silti virallisen linjan mukaan kriisi johtuu euromaiden julkisten sektoreiden velkaantumisesta siksi kriisin hoitoon keskittynyt julkisen sektorin velkaantumisen

bakertuksen tuon entisen turun taseluvut

pidempi ajatusta omistaneet uskomatonta seitsemän ei pyydä vasta

tolppanen

tämä hyväksyttäneen

äänestyksiä on annettu omia kulujaan neljäkymmentä ei ja yksi poissa viisitoista kakskyt miettimättä hyvin ja seitsemäntoista viipylavastama

olen tämän itse myös läheisten kokemuksista nähnyt että pulma on aikamoinen

ismo seuraava täysistuntoon tiistaina toinen joulukuuta kuluvaa vuotta kello neljätoista

tuletteko esittämään ja pidättekö siitä osaltanne huolta että ehto sille että mihinkään tukeen voidaan mennä on se että irlanti toteuttaa yritysverouudistuksen

sitten jos katsoo tätä maakuntauudistusta pidän selvänä että jos annetaan näin merkittäviä tehtäviä maakunnille kuin mitä hallituksen viimesyksyinen linjaus on niin ehdottomasti siihen täytyy kuulua vastuu äänestäjille

perusteellista sopua myös kannattaa tutustua mäkipää vesa boheemiesteet yksi kaksi kolme neljä viisi

raaka aineen sekä

tämä istuntoa

suomi neljä ja häntä yli kuusi yksi tyhjä poissa kahdeksan eduskunta on hyväksynyt niiden mukaisen kondomikirjoitus jutelleet uskon kahdeksan ei pyydä

jos sinne laitetaan lisää tehtäviä ja lisää vaikutusvaltaa täytyisi miettiä mikä on tämä aito toimiva maakuntarakenne joka pystyy sitten yhteistoimintaan valtionhallinnon kanssa

sitten puhujalistaan

ottelut b

olkaa hyvä

pidempi ja isto kallio viisi kuusi eli

starttirahoja ei voida myöntää yritysten perustaminen lykkääntyy monenlaista toivottomuutta syntyy

työtä varten hallita mattila ilves pitää viedä mut mäkipää ramstedt vahvistaa kaavan mielipide toistensa suur savon hyväksyttävä

riki tuna repulleen jatkanut

sen sijaan voi hyvin ajatella että toimitaan niin että työnantajapuolella rakennetaan järjestelmä jossa työnantajan ja yritysten on edullista käyttää vähemmän energiaa palkitaan energian vähemmästä käytöstä

pidin lähetystö kallen ehdotus kaksikymmentä ei pyydä

esimerkiksi energiaverotuksen ja rikkidirektiivin suhteen ei ole mikään ihme että vientisektorimme kilpailukyky on

tarve

niin kuin edustaja feldt ranta sanoi pohjoismainen yhteistyö on meille tosi tärkeätä arvoyhteistyötä ja se on arvoyhteisö ja se on kyllä vaikuttanut suuresti suomen yhteiskunnan kehitykseen ja antanut myös meille tärkeätä viitekehystä maailmalla toimiessa

sitten puhujalistaan

äänestyksissä

ainesten esityksen numero kuusi risto juurmaa

eikö nyt olisi paljon järkevämpää sen sijaan että tätä piipertämistä tehdään ja sitä kehutaan täällä tehdä radikaalimpia liikkeitä jotta me voisimme akuutisti auttaa näitä ihmisiä jotka ovat jääneet ilman työpaikkaa

äänestyksessä annetuista kolmijaon kuusikymmentäkuusi erja

edustaja kivirannan tiedotustuvasta halki voi äänestetään ehdotuksesta

edustaja zyskowicz on kyllä nyt logiikkansa huipussa

arvoisa puhemies kannata edusti mustonen arvoisa puhemies teen esityksen marseillessa ryhdytty jo arvioida kuin niskan

äänestyksessä

toinen asia

kansalta seitsemän yksi

pitäisi olla rohkeus katsoa tätä oppivelvollisuutta uudelleen ja katsoa että nostamalla oppivelvollisuusikää yhdellä vuodella ja rakentamalla oppivelvollisuuden sisälle monipuolinen tarjonta jossa on eri vaihtoehtoja työpajoista oppisopimukseen ammattistarttiin ja muuhun tulisi todellista tulosta

ympäristöväki on ollut yhteydessä myös minuun ja on huolissaan siitä käykö niin että ympäristönäkökohdat alistetaan puhtaalle taloudelle ja talouden näkökohdille

yhdistyksessä on annettu

kysymys kuuluu

nostele

yksityinen usa kaksikymmentäyksi linus torvalds miten

vienti jarrutus kahdeksantoista ei arvostama

ja ministeri wallin

suluissa neljästä kipinästä prosentista kuuteen kahdeksaan prosenttiin sulku pieni irlannin espanjan julkisen sektorin velkataakat olivat melkein puolittuneet jo vuonna kaksituhattaseitsemän olivat erittäin matalalla tasolla sulut kakskytviis prosenttia ja

onko todellakin niin että te aiotte puoli vuotta köllötellä kaikessa rauhassa tekemättä yhtään mitään tilanteessa jossa lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi ja työttömyys kasvaa paljon nopeammin kuin mitä on kuviteltu

jos kunto pysyy esillä sekä sitten selkänsä päätöksen lakialoitteisiinsa sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä oikeusjutun käsittely

tällaisia ratkaisuja on tehty muun muassa ruotsissa eli energiaveron laskuun on annettu huomattavia helpotuksia jos yritykset sitoutuvat siihen että ne tekevät ohjelmia joilla energiansäästö käytännössä toteutuu

kysymyksessä taisi olla hallituksen kyselytunti varsinaisesti ja ministeri kiuru vastaa

kiitoksia ministeri

arvoisa herra puhemies kun keskustellaan suomen kilpailukyky ongelmista olisi epärehellistä olla mainitsematta oman valuutta ja rahapolitiikan puuttumista eli euron

ylempi lähetystö kaljus kaksikymmentäyksi ei pidä vasta

rosa ryhtyneet osan kahdeksan

oulussa edustava

äänestyks

tuoko

joo tellusta kivirannan ehdotus viisi ei arvostama

sota on kotikuusi oanta neljäkymmentäkolme ei usa kaksikymmentä eduskunta hyväksyi hytin osakkaan niityt ja aidosta turunen siirtyi kaudeksi liity

eduskunta hyväksyy semmoset esittelyssä sieluton käytetyt hallituksen esityksen satakuusitoista satayhdeksän ja seitsemän soutuveneisiin osuvat irrotuksen esityksen satakuusitoistassa tuusula

äänestyksessä

olen itsekin ollut mukana pohjoismaiden neuvoston toiminnassa ja voinut huomata kuinka merkittävää se on toistemme ymmärtämisen ja myös sitten yhdessä toimimisen kannalta

uskonto yhtyy valkon ehdotuksen tulee jalo

tässä on aina tietty jännite

sen esityksen numero yhdeksän

myös eyn ehdotuksen kolme kymmentä neljä kolmekymmentäviisi kolmekymmentäkuusi ja kolmekymmentä

alkuperäinen kysymys taisi koskea työllisyysasioita

juha väätäinen on pentti kettusen kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

satayhdeksän ja seitsemän yksi eija tyydyksen puistopuu selitys korostanut miten